se on herättänyt suurta kiinnostusta eri puolilla suomea ja on kyllä erittäin hyvä tapa luoda tämmöiset luontevat yhteistoiminta alueet näiden keskussairaaloiden ympärille

ja tietysti se että näitä mitoituksia tähän vanhuspalvelulakiin ei tullut mahdollistaa sen että me saamme tukea myös muun muassa lapsiperheille mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille

lapsella on oltava oikeus turvalliseen lapsuuteen jossa on läsnä olevat aikuiset jotka tuovat turvaa ja antavat rajoja

on tärkeää että tämä sote aluelakikin saadaan tämä kokeilulaki pian jo sitten syksyllä tänne eduskunnan käsittelyyn

riita asiaa tästä keskustelusta joka meni kaksikymmentäkolme minuuttia yli sallitun määräajan ja näin keskustelu on päättynyt ja asia on loppuunkäsitelty ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväys on toinen asia joka koskee eduskunnan pohjoisempana kehittää

eri ministeriöt ovat toteuttaneet viime vuosina lukuisia omia ja poikkihallinnollisia hankkeita lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisemiseksi sekä vähentämiseksi suomessa

olisin kysynyt ministeri risikolta tässä vaiheessa sitä kun kunnat ovat tähän osoittaneet kiinnostustaan onko tähän mahdollista päästä myös isäntäkuntamallipohjalta ja päästä luomaan ja kokeilemaan tämmöistä uudenlaista hyvää yhteistyötä

kuten tästä selonteosta voimme lukea lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisytyöhön tarvitaan kuitenkin pysyvä valtakunnallinen organisatorinen ratkaisumalli jossa otetaan kokonaisvastuu alan kehittämisestä ja toiminnan koordinoinnista

köyhyys väkivalta ihmiskauppa ja monet muut ongelmat muun muassa kriisitilanteissa kohdistuvat erityisesti naisiin ja lapsiin

on erittäin tärkeää että suomi jatkaa nykyistä laajamittaista kansainvälistä työtään naisten ja lasten aseman parantamiseksi

on hyvä että täällä kannetaan huolta meidän vientiyritystemme mahdollisuudesta kasvaa ja työllistää enemmän ja viedä osaamistaan ulkomaille

meidän ei täällä pidä lietsoa perusteettomia pelkoja tuloerojen kasvusta vaan tehdä töitä sen eteen että näin ei tapahdu

mutta meidän täytyy muistaa että viennin kilpailukyky lähtee siitä että kotipesä on kunnossa ja hallitusohjelma sisältää runsaasti keinoja siihen miten yritysten toimintaympäristö vahvistuu ja miten kannustetaan työntekoon työllistämiseen ja ylipäätänsä investointeihin

tämä hallitus on tehnyt merkittäviä etuusparannuksia erityisesti niille jotka eivät omalla työllään pysty hyvinvointiaan parantamaan ja tätä työtä on tehty koko tämän vaalikauden ajan

siinä mielessä näitä lääkkeitä kannattaa nyt meidän syödä vaikka ne kipeältä tuntuvatkin että nyt vahvistetaan yritysten etua

tämä on erittäin hyvä asia

minusta meidän ei pidä tästä asiasta taistella vaan meidän pitää katsoa eteenpäin ja todella parantaa heikompiosaisten asemaa mitä tällä hallituskaudella on jo merkittävästi pystytty tekemään

heinäluoma nosti puheessaan huolen lapsiperheiden puutteellisesta tuesta

mutta hyvin tärkeää on mitä olen yrittäjiä paljon kuunnellut luoda nyt jo alkuvaiheessa kun uusi hallitus aloittaa työnsä luottamuksen ilmapiiri

olette ilmeisesti unohtanut että tässäkin keskustelussa on käsittelyssä semmoinen budjettiesitys joka tulee parantamaan perheiden mahdollisuutta saada kotiapua kunnissa ja nimenomaan matalan kynnyksen tukea

seuraava tavoite jonka kokoomus näkee hyvin tärkeänä on se että ihmisten hyvin epäoikeudenmukaisena kokemaa lapsilisän ja toimeentulotuen suhdetta täytyy korjata

he haluavat että he voivat luottaa siihen että poliittiset päättäjät luovat sellaisen toimintaympäristön että täällä uskalletaan kasvaa ja työllistää

jatkossa lapsiperheen tuesta vastaava sosiaalityöntekijä voi määritellä perheen tarvitsemat palvelut jotka kunnan on toteutettava ja tähän on myös varattu valtionosuuksia ensi vuodelle

puheet siitä että tämä hallitus ei todellakaan olisi tehnyt mitään pienituloisten perheiden eläkeläisten eteen ovat täyttä puppupuhetta koska näitä tekoja on vaikka miten paljon ja näitä on pitkin iltapäivää lueteltu hyvinkin moneen kertaan täällä

ne ovat hyvin valitettavia

kuitenkin tässä tilanteessa kun lähes kaikkialta leikataan meidän hyvinvointiyhteiskunnassamme koulutukselta terveydenhoidolta sosiaaliturvalta uhkaa pudota pohja pois jos emme tee näitä välttämättömiä leikkauksia ja sen takia näitä täytyy tässäkin tilanteessa kohdistaa myös kehitysyhteistyöhön

mutta itse näen tämän tästä vastuullisena ministerinä nyt kun näitä leikkauksia joudumme tekemään myös mahdollisuutena uudistaa meidän kehitysyhteistyötämme tehdä sitä eri tavalla hakea painopisteitä priorisoida ja ennen kaikkea tehdä sitä niin että keskitämme selkeämmin kehitysyhteistyöhön käytettäviä varojamme niin että ne myös tuntuvat ja vaikuttavat siellä kohdemaissa ja erityisesti niiden ihmisten arjessa

arvoisa puhemies

pikavippitoiminnasta on tehty myös mielenkiintoista tutkimusta ja muutaman asian haluaisin tässä vielä nyt kun keskustelua olen kuunnellut ottaa esille

naisten osuus korostui vanhemmissa ikäryhmissä ja kun tarkastellaan maantieteellisesti niin kolmannes kännykällä otetuista pikaluotoista tapahtui etelä suomessa kolmannes länsi suomessa mutta toisaalta eniten tätä velkaantumisongelmaa on pohjois suomessa ja itä suomessa eli suomen kaikkein köyhimmillä alueilla

myöskin nämä ongelmat kohdentuvat erityisesti työttömiin yksinhuoltajiin ja pienituloisiin

mielenkiintoista on tämän tutkimuksen mukaan se että pikavipin käyttökohde tyypillisimmillään on juhliminen ja nautintoaineet

sen jälkeen vasta tulee ruoka ja sen jälkeen se että korvataan ja yritetään maksaa pois aiempia velkoja tai niistä aiheutuneita korkoja

eli tämänkin tutkimuksen mukaan on hyvin selvää se mikä tässä keskustelussa on aiemminkin tullut esille että vastuullisessa markkinata loudessa täytyy olla rohkeutta rajoittaa sellaista liiketoimintaa joka ei välttämättä ole oikeanlaista

meidän täytyy pystyä tarjoamaan toisella tavalla rahaa ihmisille jotka ovat avun tarpeessa mutta ei toisaalta tarpeettomasti aiheuttaa sellaisia houkuttimia ja niin helposti tarjota ihmisille rahaa että he eivät kykene näitä houkutuksia torjumaan koska mitä ilmeisimmin kaikki tämä velanotto ei ole sitä kaikkein tarpeellisinta ja sillä ei välttämättä korjata semmoisia elämän perustarpeita joihin sitten esimerkiksi pienituloisten rahaa tulisi käyttää

me olemme näitä taloudellisia vaikutuksia valiokunnassa pyytäneet yli puolen vuoden ajan ministeriltä ja minun mielestäni on jotenkin outoa että ne eivät tässä lakiesityksessä ole mukana

jos näitä taloudellisia arvioita ei tehdä on myöskin mahdotonta budjetoida asettaa vaatimuksia tavoitteita miten näitä ongelmia ja puutteita korjataan eli tämä kaikkihan vaikuttaa sitten kotouttamiseen ja siihen tarvittavaan rahaan

jotta näitä ongelmia päästään korjaamaan niin kyllä meidän pitää pystyä asettamaan hintalappu myös niille tavoitteille mitä me tässä yhteydessä tavoittelemme

edustaja kiviniemi täällä totesi että kokoomus ryhmäpuheenvuorossaan on sitä mieltä että on hyvä että omilla päätöksillään ihmiset saavat jatkossa vaikuttaa maksamiensa verojen määrään ja tämähän on itse asiassa se tapa jolla jo viime hallituksen aikana veropolitiikkaa harrastettiin elikkä pidetään etusijalla työn tekemisen ja työn teettämisen kannustavuus

sen sijaan on sitten kritisoitu tätä että nyt haittaveroja korotetaan

meillä on todellakin historiallisen suuri määrä tiehankkeita tällä hetkellä käynnissä ja jos sitten ensi kaudella uusia hankkeita kuten toivottavaa on saataisiin jollakin rahoitusjärjestelyllä toteutumaan niin on tärkeää että edetään liikennepoliittisen selonteon ja kakkoskorin hankkeiden suunnitelmien mukaisesti jotta saadaan jatkuvuutta tähän tiehankkeiden suunnitteluun

ihmettelen suuresti sitä jos esimerkiksi tarkoitatte alkoholi ja tupakkaveron korotuksien vastustamista koska tiedämme kaikki hyvin miten suuret terveyttä edistävät vaikutukset näillä on ja miten suuret välilliset kustannukset julkiselle sektorille näistä sairauksista aiheutuu

tämä on hieno tämä tänään saatu sopu hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken vaikka se ei tunnu oikein vielä oppositiolle tämän pitkänkään debattikeskustelun aikana selvinneen

myös tämä perusturvaan kohdistuva kritisointi on outoa koska viime kaudella tehtiin merkittäviä perusturvan parannuksia nimenomaan takuueläkkeisiin opintotukeen sekä sitten näihin pienimpiin äitiys isyyspäivärahoihin

ojansuu kritisoi lentokenttien määrää mutta kyllä meillä on semmoisia lentokenttiä suomessa jotka ovat äärettömän tärkeitä ja jotka valtion tuen varassa elävät kuten savonlinnan lentokenttä

hallitus kuten täällä valtiovarainministeri katainen on sanonut moneen kertaan haluaa katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja turvata meidän julkisen taloutemme kestävyyden

tämä tämänpäiväinen päätös todella tukee tätä tavoitetta

tässä sopimuksessa sanotaan että tavoitteena on nostaa suomalaisten todellista eläkeikää kolmella vuodella jotta suomessa tehtäisiin yhtä pitkät työurat kuin muissa pohjoismaissa

jatkovalmistelut tehdään todellakin tässä rantalan vetämässä työryhmässä ja näitä yksityiskohtia ei ole vielä sovittu joten tämä tulee varmaan sisältämään hyvinkin paljon merkittäviä toimia työssäjaksamisen työhyvinvoinnin edistämiseksi mutta myös tarvitaan paljon toimia esimiestyön johtamisen edistämiseksi

arvoisa puhemies

tosiaan ihmettelen tätä edustaja töllin voimakasta arvostelua sitä kohtaan että nyt ollaan vaan kuntien rajoja poistamalla tätä kuntauudistusta viemässä eteenpäin ja sitä että rakennelakia ollaan tuomassa väkivalloin tänne eduskuntaan koska ensinnäkin tämä asiahan on vielä keskeneräinen täysin valmistelussa

me kaikki päättäjät kuuntelemme kuntalaisia ja pyrimme tekemään tämän kuntauudistuksen juuri niin että me teemme tämän palvelut mielessä ja palveluita kehittäen niin että me jatkossa voimme turvata ne palvelut kaikkialla suomessa

jotta me pystymme ne palvelut siellä turvaamaan kuntien täytyy olla myöskin riittävän vahvoja tekemään vahvaa elinkeinopolitiikkaa luomaan yrityksille semmoista toimintaympäristöä että siellä on hyvä yrittää

sitä kautta kunnat vahvistuvat ja saavat verotuloja

täytyy ihan alkuun kiittää ministeriä ja hallitusta siitä että perusradanpitoon tulee nyt lisää rahaa ja muun muassa tämä pieksämäkikuopio korvausinvestointi aikaistetaan

arvoisa puhemies

on hyvä asia että niitä viedään nyt näinä vaikeina aikoina ryhdikkäästi eteenpäin

mutta semmoinen huolenaihe on että nyt meillä on alkamassa nämä mikä on erittäin hyvä kolme uutta hanketta ensi vuonna jo mutta nämä hankkeet alkavat kuntien maksuosuuksien avulla

tämän kansainvälisen kriisin vaikutuksia me emme voi torjua mutta me voimme lieventää niitä kotimaisin toimin ja kiitos sinivihreän hallituksen näihin toimiin on ryhdytty ajoissa

kysyisinkin kun toistaiseksi ei ole ratkaistu miten tämä ulkopuolinen rahoitus huomioidaan jatkossa kehyksissä lähinnä ajatellen sitä että tästä ei muodostu semmoista ohituskaistaa että on vaarana että muita suuria hankkeita joihin ei kuntarahoitusta saada sitten tämän takia siirtyy

lisäksi viimeviikkoiset panostukset asuin ja korjausrakentamiseen kuten esimerkiksi homekouluihin ovat erittäin hyviä toimenpiteitä

siksi sdpn täällä useaan kertaan esittämä vaatimus siitä että valtion on nyt viimein aktivoiduttava kuulostaa hyvin retoriselta oppositiopolitiikalta

arvoisa puhemies

haluan myös kiittää tästä erinomaisesta keskustelusta mitä tänään pikavippien osalta täällä salissa on käyty

elvytystoimiin suunnattujen eurojen vaikutuksen työllisyyteen tulee olla maksimaalinen ja näiden eurojen kohdentaminen oikein on äärettömän tärkeää

tässä ovat nyt vaihtoehtoisina esityksinä tämä täyskielto tai sitten se että merkittävällä tavalla rajoitettaisiin näiden pikavippiyhtiöiden toimintaa jatkossa eli kustannuksille tulisi yläraja valvontaa tehostettaisiin jatkossa velallisen maksukykyä tulisi arvioida paremmin ja pikavippiyhtiöiden ja perintäyhtiöiden kytkennät kiellettäisiin

heitä ei saa päästää työmarkkinoiden ulkopuolelle koska pian meillä työikäisen väen määrä joka tapauksessa vähenee ja jatkossa tarvitsemme kaikki työtä tekemään

sinivihreän hallituksen elvytystoimien tavoitteena onkin aivan oikein se että mahdollisimman suuri joukko ihmisiä kyetään pitämään työmarkkinoilla taloustilanteesta huolimatta

nämä ovat kaikki merkittäviä toimenpiteitä joihin on mentävä koska tällä hetkellä pikavippiyhtiöiden yhteiskuntavastuu ei mielestäni ole sillä tasolla millä tämäntyyppistä toimintaa harjoittavan toimialan toiminnan tulisi olla

suuri haasteemme on yritysrahoituksen saatavuus

se nähdään ja kuullaan niistä sosiaalisista ongelmista joita täällä ovat tänäänkin monet puheenvuoroissaan tuoneet julki ja joista monet huolta kantavat

sen lisäksi tässä on minun mielestäni hyvin tullut tänään keskusteluun muitakin ehdotuksia joita täytyy sitten kun tätä asiaa eteenpäin edelleen viedään huomioida

on tämä markkinoinnin arviointi sen aggressiivisuus ja myöskin tämä minkä edustaja sipilä otti täällä esille voidaanko ikärajoilla jollakin tavalla vielä tähän asiaan vaikuttaa ja nimenomaan kohdentaen nuoriin koska nuorten pikavippien käyttö on yleistynyt ja ongelmat siinä ikäluokassa ovat kyllä todella haitallisia jos tämä holtiton rahankäyttö riistäytyy käsistä

monin erilaisin ohjelmin on tuettu aloittavaa yrittäjää kasvavaa yrittäjää sivutoimista yrittäjää

erityisesti monet yksinyrittäjät ovat tilanteessa jossa työtä riittäisi toisellekin mutta toisen palkkaaminen pysyvään työsuhteeseen on liian suuri riski

näinä haastavina aikoina voisi tukea yksinyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi laajentaa koskemaan myös määräaikaista työsuhdetta

tämä voisi olla väliaikainen yrittäjän jaksamista tukeva työllistämiskeino jota kukin yrittäjä saisi käyttää vain kerran

omassa kotikunnassani sitä on tehty jo kymmenen vuotta ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia koska siellä voidaan antaa neuvontaa ihmisille samanaikaisesti kun tarjotaan sitä rahallista apua akuuttiin ongelmaan

lopuksi mielestäni nyt olisi täällä salissa tärkeää muistaa ettemme täällä opposition tavoin sorru pessimismiin ja pelotteluun

psykologialla on tässä lajissa valtavan suuri merkitys ja tiedämme että negatiiviset ennusteet toteuttavat itseään jos niitä jatkuvasti hoetaan ja meidän jos kenen pitää olla vastuullisia siinä että puhumme asioista niin kuin ne ovat ja pyrimme asioita mahdollisimman hyvin eteenpäin viemään niin että kykenemme työllisyyttä ylläpitämään ja ihmisten hyvinvoinnin säilyttämään

täällä on kritisoitu hallitusohjelmaa siitä että se ei riittävästi luo kannusteita yrittäjyyteen ja työpaikkojen luomiseksi

kuitenkin kun olen yrittäjien kanssa aiheesta keskustellut niin on kaksi asiaa jotka nousevat ylitse muiden siinä että yrittäminen on kannattavaa ja kiinnostavaa suomessa

arvoisa puhemies

täällä tänään demarien puhetta kuunnellessa ei ole jäänyt juuri mitään muuta mieleen kuin arvostelua hallituksen toimenpiteistä joita monet asiantuntijat ovat pitäneet erittäin hyvinä tässä taloustilanteessa

ensimmäinen on se että meillä on vakaa ja ennustettava toimintaympäristö ja sitähän pyritään luomaan juuri sillä että talous kehittyy sillä tavalla että meillä ei tule tällaisia äkkinäisiä muutoksia maailmalta ja pystymme kaikin keinoin turvaamaan siten myös yrittäjien toimintaympäristön eli reagoidaan muuttuviin tilanteisiin joita maailmalta tulee

se tuntuu ihmeelliseltä

hallitusta on myös syytetty siitä että se ei ole juuri tehnyt tarpeeksi työttömyyden hoitamiseksi ja sekin tuntuu ihmeelliseltä kun me kaikki tiedämme mistä tämä työttömyys johtuu ja myöskin että se mahdollisesti tulee vielä kasvamaan meistä riippumatta ja siitä riippumatta että hallitus on käynnistänyt lukuisia toimenpidehankkeita aikaistanut investointeja ja luonut kymmeniätuhansia työpaikkoja tähän maahan

toinen on se että yritysten byrokratiaa vähennetään ja tähän hallitusohjelmaan sisältyy se että yrittäjien hallinnollista taakkaa edelleen kevennetään

on hyvä että näihin rajanylityspaikkoihin nyt panostetaan mutta on tärkeää myös saada uusia kansainvälisiä asemia lisää kuten esimerkiksi nyt parikkala joka olisi mitä mainioin ajatellen itä suomea ja pohjois suomea

toki pääomaveron kiristys on negatiivinen asia mutta se että yhteisöveroa kuitenkin pystytään keventämään ja myöskin se että työn verotusta kevennetään auttaa luomaan uusia työpaikkoja

on erittäin hyvä että hallitus on panostanut nuorten työttömyyden hoitoon näin voimakkaasti monin toimenpitein kuten muun muassa oppisopimuskoulutusta lisäämällä etsivää nuorisotyötä lisäämällä ammatillisia koulutuspaikkoja lisäämällä sekä vakinaistamalla ammattistartin

aivan tuoreen liikenneturvan tutkimuksen mukaan joka viides suomalainen arvioi tunnustaa ajaneensa joskus humalassa joten nyt kun vaaleat kesäillat ja juhannus lähenevät tähän tulisi jollakin tavalla todellakin puuttua

lisäksi täällä on hyviä kirjauksia siitä että uusiin aloihin kaivosteollisuuteen luoviin aloihin ympäristöliiketoimintaan panostetaan tämä venäjä ohjelma on tärkeä matkailustrategia ja myöskin luomu ja lähiruokatuotantoon panostetaan

tässä keskustelussa on minun mielestäni erittäin laajasti käsitelty nyt tätä meidän kehityspolitiikkaamme ja sitä minkälaisia toiveita ja näkemyksiä eri puolueilla on ja minun mielestäni tämä on hieno evästys nyt sille toimeenpanolle mitä me tarvitsemme tässä vaiheessa

minun mielestäni on hienoa että me olemme yli puoluerajojen pystyneet käymään tätä keskustelua ja toivottavasti tästä tulee semmoinen myös yli hallituskausien kantava ajatus jolla me sitten kehitämme jatkossa maailman muuttuessa ja tilanteiden muuttuessa tätä tärkeätä ulko ja turvallisuuspoliittista elementtiä eteenpäin

nyt on varmaa että tämä selonteko vastaa paremmin maailman ja suomen tilanteeseen ja se on nyt selkeästi myöskin suomen työkalupakissa liittyen siihen miten me vastaamme konflikteihin pakolaistilanteeseen ilmastonmuutokseen

tässä peräänkuulutettiin vähän sitä eikö suomi riittävän paljon katso pidemmälle tätä linjausta tehdessään muun muassa edustaja huovinen mainitsi tämän ja tämä nimenomaan on selonteko joka katsoo pitkälle

vesi ruoka ja energian saatavuuden parantaminen ovat kaikki pitkäjänteistä työtä joka tuo hyviä kehitystuloksia kuten myös se että kehitysmaiden taloutta vahvistetaan sinne syntyy uusia työpaikkoja ja ihmiset saavat sen elinkeinonsa siellä omalla alueellaan

tämä on erittäin pitkäjänteistä työtä ja nyt sitten jatkossa kun toimintaa kehitetään on tärkeätä että kaikin tavoin toiminta mutta myös rahoitus ohjataan palvelemaan näitä painopisteitä

siitä on tässä vähemmän tullut kommentteja mutta yksi väline millä suomi voimallisesti esimerkiksi toimii tällä hetkellä syyrian lähialueilla on eun kehitysyhteistyö ja sinne suunnataan apua paljon

ihan esimerkiksi tällä viikolla saimme kuulla että damaskokseen perustetaan tämmöinen eun komission humanitäärisen avun toimisto jotta saadaan paremmin apua siellä hätää kärsiville ihmisille

arvoisa puhemies

tällä kaudella on hallintovaliokunnassa käsitelty useita ulkomaalaislain ja maahanmuuttoon liittyviä muutosesityksiä joista monilla on juuri pyritty parantamaan sitä että perusteettomia turvapaikkahakemuksia ei maahamme enää niin paljon tulisi

on todellakin niin että suomen turvapaikkajärjestelmän ei tule houkutella maahan hakijoita jotka ovat perusteettomia ja erityisesti nyt tämä käsittelyssä oleva asia jossa pyritään vähentämään eu maista tulevia hakemuksia on äärettömän odotettu

eli näitä vetovoimatekijöitä on pyrittävä vähentämään ja on tärkeää nyt että tämä laki toimii tällaisena signaalivaikutuksena jolla todella tätä vetovoimaa vähennetään

hallintovaliokunta edelleen valiokuntatyöskentelyssään paransi tätä esitystä ja on erittäin hyvä että päädyttiin siihen että edellytetään että jatkossa tarkistetaan asetusta niin että turvapaikanhakija vastaanoton piirissä ei enää saa tukea rahana vaan nimenomaan vain perustarpeet tyydytetään

on tärkeää että me saamme näitä kustannuksia alemmaksi koska se on keino sitten suunnata näitä resursseja sinne missä niitä todella tarvitaan eli niille jotka sen turvapaikan meiltä saavat ja jotka tarvitsevat sitten kotouttamistoimenpiteitä ja kielikoulutusta ynnä muuta

eli se että me nyt joudumme rahaa suuntaamaan tällaiseen tarkoitukseen on täysin nurinkurista ja monet suomalaiset suurin osa tämän tuomitsevat